tästä olen erittäin huolissani miten nämä nyt esitetyt pakkolait tulevat sitten vaikuttamaan käytännössä meidän työelämäämme kun työttömyys on tänäkin päivänä se suuri ongelma johon pitäisi puuttua

nämä kasvunäkymät eivät todellakaan nyt sitten yrityksille lupaa mitään hyvää vaan päinvastoin voidaan odottaa että työttömyys vain entisestään ensi vuonna pahenee ja syvenee

niin kuin tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossa totesin nämä keinot vaan ovat minusta kyllä käsittämättömiä eikä näillä todellakaan sitä kotimaista työllisyyttä eikä myöskään sitä vientiteollisuutta pystytä edistämään näin se vaan on

meidän täytyy yrittää löytää nyt toisenlaiset keinot

minäkin toivon että työmarkkinajärjestöt löytäisivät sen yhteisen sävelen mutta kyllähän tämä kiristyspaketti mikä keväällä heitettiin julkisuuteen jo vei siltä pohjaa

kyllä aidoissa neuvotteluissa täytyy lähteä siitä että molemmille osapuolille tälle kokonaisuudelle annetaan se tila neuvotella eikä kiristetä ketään niin että nyt jos ette suostu tähän niin sitten me teemme näin

eilen hallitus kertoi asettavansa tämmöisen kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan tätä paikallista sopimista edistävää ja henkilöstön asemaa vahvistavaa lainsäädäntöä mutta tämän työryhmän työ on toki haastavaa aikataulun sekä pakkolakien tuoman luottamusvajeen takia

paikallista sopimista käytetään jo nyt laajasti ja jatkossakin on huolehdittava siitä että paikallisesta sopimisesta ei tule sama asia kuin palkkojen ja työehtojen huonontaminen ja työelämän epävarmuuden lisääminen

aitoa sopimista ja luottamusta ei voi olla kuin tasavahvojen osapuolten välillä

työurat pitenevät ja tuottavuus paranee kun erilaisiin elämäntilanteisiin sekä eri ikäisten työntekijöiden työssäjaksamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota

arvoisa rouva puhemies

hallitusohjelma oli todella karua luettavaa

en olisi arvannut että perussuomalaiset ja keskusta olisivat lähteneet näin radikaalisti romuttamaan niitä hyvinvointivaltion rippeitä jotka meillä vielä ovat jäljellä

miten käy pienituloisille eläkeläisille lapsiperheille opiskelijoille ja niille kansalaisille jotka kaikista kipeimmin tarvitsevat yhteiskuntamme huolenpitoa

ei taida sattua kaikista rikkaimpiin ja hyväosaisiin vaan nimenomaan niihin heikoimmassa asemassa oleviin sattuu todella paljon ja kipeää kovaa

koulutukseen ja varhaiskasvatukseen tehtävien leikkausten lisäksi huomio kiinnittyy kuntien valtionosuuksien jäädytyksiin mikä leikkaa suoraan peruspalveluista

tosin sosiaalisia ja terveysongelmia ehkäisevien kulttuuri liikunta ja koulutuspalveluiden yksityistämistä helpotetaan vastauksena kuntien rahapulaan

arvoisat edustajat täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja siitä että hallitusohjelmassa tehdyt leikkaukset kuvastavat arvovalintoja ja niistähän tässä politiikassa on kysymys

lapsiperheitä rokotetaan siis lakkauttamalla lapsilisien indeksikorotukset huonontamalla vanhempainrahaa ja poistamalla subjektiivinen päivähoito oikeus

kauppojen aukioloaikojen vapautus tulee aiheuttamaan ongelmia jos kunnissa ei ole tarjolla riittävästi hoitopaikkoja lisääntyvissä vuorotöissä käyville

arvoisa rouva puhemies

sen sijaan puolet alennuksesta otetaan kuitenkin takaisin vuosittaisen ajoneuvoveron korotuksella mikä sekin kohdistuu auton omistamiseen eikä huomioi sitä että pitkien välimatkojen pohjois ja itä suomessa auto on erilainen välttämättömyys kuin paremman joukkoliikenteen ruuhka suomessa

arvoisa puhemies

yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien komitea suosittelee ettei yhtään lasta oteta säilöön maahanmuuttoon liittyvistä syistä

esitykseen sisältyy myös muita ongelmia joiden vuoksi sitä ovat vastustaneet esimerkiksi amnesty ihmisoikeusliitto ja suomen punainen risti

nyt heitä halutaan kiristää

jos et palaa konfliktialueelle missä olet traumatisoitunut ja mistä olet vuosia paennut teemme sinusta paperittoman ja viemme oikeutesi työntekoon toimeentuloon asuntoon ja terveydenhuoltoon

on myös huomattava että viranomaisten keinot selvittää turvapaikanhakijoiden todellinen asuinseutu ja siten sen vaarallisuus ovat puutteelliset

niin kuin jo viime viikon puheenvuorossani toin esille tuomioistuinmaksujen korotukset ovat todella merkittäviä ja korotusten vaikutuksia ihmisten oikeusturvaan ei ole kunnolla selvitetty

arvoisa ministeri en malta olla jatkamatta siitä mihin edellisessä puheenvuorossani jäin elikkä kysyn edelleen tämän parlamentaarisen työryhmän perään

ja kun edustaja jalonen liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtajakin nosti esille tämän miten varmistetaan myös tulevina vaalikausina se että tämä hyvälle alulle laitettu perusväylän korjausvelka saadaan oikeasti umpeen kurottua niin miten se varmistetaan jos ei saada riittävää parlamentaarista taustatukea sinne alle

sen takia minä edelleen peräänkuulutan sitä että koko tämän kentän elikkä liikenteen ja viestinnän osalta perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä joka lähtee pohtimaan näitä palveluketjuja tätä joukkoliikennettä kokonaisuutena

harvaan asuttu suomi pitkät matkat etäisyydet matkailuelinkeinon kehittäminen vaativat sitä että meillä on toimiva lentoliikenne ja verkosto toimii mutta hinnat ovat todella korkeat

perustetaanko tällainen parlamentaarinen työryhmä

arvoisa puhemies

kysynkin onko tässä hallituksen esityksessä pohdittu sitä miten se vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen lapsiin

nyt hallitus esittää esimerkiksi leikattavaksi lapsilisiä ja tilalle esitetään perheiden tuloista riippuvaista monimutkaista lapsiperhevähennystä

pahin lasten tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta loukkaava epäkohta lapsilisäjärjestelmässä on se että kaikista köyhimmät perheet jäävät käytännössä ilman lapsilisiä koska lapsilisä otetaan perheen tuloina huomioon toimeentulotukea myönnettäessä

samaisen perustuslain mukaan julkisen vallan on tuettava perheen mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

yhä useammalle perheelle ja yksin elävälle toimeentulotuesta on muodostunut säännöllinen kuukausittainen tukimuoto jota ilman ei tulisi toimeen

pään pistäminen pensaaseen ja selkänsä kääntäminen tälle eriarvoistavalle sosiaali ja verotuspolitiikalle ei hyödytä ketään eikä muuta sitä tosiasiaa että suomen hallitus on edelleen leikkaamassa ja heikentämässä köyhintä kansanosaa ja unohtanut tehdä lapsivaikutusten arvioinnin

hallituksen esitys indeksien osittaisesta jäädytyksestä tarkoittaa sitä että työttömien pienituloisten eläkeläisten ja opiskelijoiden toimeentulo heikkenee

indeksien jäädytys on myös pysyvä leikkaus joka vaikuttaa negatiivisesti kotimaiseen ostovoimaan ja sitä kautta lisää työttömyyttä ja laskee bruttokansantuotetta

noidankehä on valmis sillä työttömyyden pahentuessa yhä useampi suomalainen joutuu turvautumaan asumis ja toimeentulotukeen

kaikista heikoimmassa asemassa olevilta leikkaaminen on signaali oikeistohallituksen arvomaailmasta jossa otetaan kaksin käsin niiltä joilla on jo valmiiksi vaikeaa selvitä jokapäiväisistä elämisen menoista ja vain silmänlumeeksi nipistetään hieman suurituloisilta

miksi hallitus ei ota käyttöön kaikista rikkaimpien maksamaa varallisuusveroa vaikka nyt jos koskaan myös rikkaiden pitäisi osallistua kestävyysvajeen umpeen kuromiseen

arvoisa puhemies

edustaja mäkisalo ropponen vei jo sanat suustani

hallituksen linja on epätasa arvoinen paitsi meille kotimaassa myös kansainvälisesti minkä kehitysmäärärahojen hurjat leikkaukset osoittivat

huolestuttavaa hallituksen politiikassa on että varhaiskasvatusta ei nähdä lapsen oikeutena vaan pelkästään vanhempien oikeutena saada lapselle hoitopaikka

lapsiasiainvaltuutettu ja eduskunnan apulaisoikeusmies kritisoivat viime perjantaina loppuneella lausuntokierroksella hallituksen esityksiä siitä että ne asettavat lapset eriarvoiseen asemaan

heidän mukaansa lasten tasa arvoiset oikeudet varhaiskasvatukseen eivät toteudu jos oikeutta rajataan esimerkiksi sen mukaan onko lapsen vanhempi töissä vai työtön

hallitus lupaa että kokopäiväinen hoitopaikka on järjestettävä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista

arvoisa puhemies

lisäksi tasa arvon kannalta raideliikenteeseen satsaaminen on tärkeää sillä se takaa liikkumisen vapauden myös autottomille ihmisille lapsista ikäihmisiin

junavuoroja ei voi myöskään lakkauttaa pelkkien yksittäisten reittien matkustajamääriä tuijottaen vaan valtio omisteisen yhtiön on arvioitava tilanne laajemmin

samaan aikaan kun hallitus leikkaa ja säästää useiden ihmisryhmien perustoimeentulosta hallitus myös nostaa asiakasmaksuja korottaa lääkkeiden ja palvelumatkojen omavastuita kiristää kiinteistö ja polttoaineverotusta eli tulojen pienentyessä menotkin kasvavat

ei tarvitse olla ruudinkeksijä päästäkseen siihen lopputulokseen että näillä epäoikeudenmukaisesti kohdennetuilla toimilla hallitus supistaa kotitalouksien ostovoimaa mikä tulee näkymään erityisesti palvelualojen pienyritysten vaikeuksien lisääntymisenä

hallitus lupaa vahvistaa yrittäjyyttä

olen hallituksen tavoin huolissani siitä miten kansalaisten peruspalvelut tulevaisuudessa turvataan mutta lyhytnäköisten säästöjen vuoksi on suomen tulevaisuus todella huolestuttava

tarvitsemme leikkausten sijaan oikeudenmukaista vero ja sosiaalipolitiikkaa sekä lisää työllistäviä investointeja

kärkihankkeet ja satsaukset perusväylänpitoon ovat kannatettavia ehdotuksia ja niillä on myös työllisyyttä ja yrittäjyyttä parantavia vaikutuksia mutta hallituksen esittämät leikkaukset koulutukseen ja ostovoimaan ovat täydellisessä ristiriidassa kilpailukykyä parantavan johtoajatuksen kanssa

perusopetuksesta joudutaan säästämään

eikä lohdutusta ole näköpiirissä

yhteisöverotulot ovat romahtaneet kiinteistöveroja joudutaan korottamaan ja kunnallisveroastekin on kyllä noussut todella monessa kunnassa

on paljon suurempi vähätuloisille työttömille ja eläkeläisille sekä niille jotka palveluja eniten tarvitsevat leikkauksen merkitys on paljon suurempi kuin hyvätuloisille

toisaalta kun edustaja jarva tuossa totesi perheiden valinnanvapaudesta minä kannatan myös sitä mutta näen että tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen nimenomaan kaventaa vanhempien ja perheiden valinnanvapautta

tämä myös eriarvoistaa lapsia sen mukaan minkälaisessa sosiaalisessa statuksessa vanhemmat ovat elikkä mikä on perheen tilanne

elikkä se on ollut meille todella tärkeää että varhaiskasvatus on ollut kaikille saavutettavissa siitä taustasta riippumatta tuleeko lapsi työttömän perheestä vai onko äiti kotihoidon tuella vai onko hän kokoaikatyössä

elikkä lapsen oikeudesta on ollut kysymys ja nyt me olemme koko ajan puhumassa tässä jotenkin nurinkurisesti vanhempien oikeudesta mistä ei pitäisi puhua vaan siitä lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja se on minulle se tärkein pointti tässä koko asiassa

toisaalta ei pidä syyllistää niitä vanhempia jotka ovat töissä jotka ovat kokoaikatyössä ja vievät lapsensa joka päivä päivähoitoon että pääsisivät töihin

kyllä tähän lapsuuteen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen meidän tulee voida panostaa

arvoisa puhemies

lapsiasiavaltuutetun mukaan oikeudellisen avustajan läsnäoloa turvapaikkapuhuttelussa tulisi harkita matalalla kynnyksellä aina kun puhuteltava on lapsi

perustuslakivaliokunta toteaa että lasten haavoittuvasta asemasta johtuen heiltä ei voi odottaa kykyä ilmaista itseään ja toimia turvapaikkamenettelyssä ilman edustajaa ja asiantuntevaa oikeudellista avustajaa

arvoisa puhemies

lain sisältö on pääosin hyväksyttävissä mutta tuomarien koulutusjärjestelmän uudistuksen suhteen herää muuttamia kysymyksiä liittyen niin koulutusjärjestelmän muutoksen aiheuttamiin kustannuksiin kuin myös siihen että ydin on

pää tai miksei koulutusjärjestelmän uudistusta toteutettu tuomioistuinviraston perustamisen yhteydessä

tuomariliitto on suhtautunut kriittisesti koulutusjärjestelmään liittyviin lakimuutoksiin ja siksi teen kaksi pöydille jaetun mukaista lausumaehdotusta

eduskunta edellyttää että hallitus pyytää valtiontalouden tarkastusvirastolta tarkistetun laskelman hallituksen esitykseen sisältyvän uudistuksen todellisista kustannuksista

eduskunta edellyttää että tuomareiden koulutuksesta huolehtiminen siirretään riippumattomalle tuomioistuinvirastolle sen perustamisvaiheessa ja tuomarikoulutuslautakunnan toiminnan jatkoa ja asessorin virkojen tarvetta arvioidaan uudestaan tuomioistuinviraston perustamisen yhteydessä